viime aikoina on oikeustieteellisessä keskustelussa kiinnitetty enenevää huomiota siihen että meillä on syntynyt koulukunta jota voisi kutsua vaikka perusoikeusfundamentalisteiksi jotka tarkastelevat kaikkia mahdollisia asioita liioitellun perusoikeusnäkökulman korostamisen kautta ja jättävät siviilioikeudelliset näkökohdat tai muut näkökohdat vähemmälle huomiolle

keskeinen keino on kuitenkin tämä kilpailukykysopimus joka on aika vaikeassa vaiheessa ja sillähän pyritään talouden kasvuun ja sitä kautta työpaikkojen syntymiseen

sitä kuittikauppaahan käydään juuri jotta näiden pimeiden palkkojen maksaminen saadaan kirjanpitoon peiteltyä ja nämä pimeät työntekijät toisaalta jättävät veronsa maksamatta ja toisaalta rahastavat yhteiskunnalta sellaisia esimerkiksi työttömyys ja muita sosiaalikorvauksia jotka heille eivät kuuluisi

eduskunta lainsäätäjä julkisen vallan käyttäjä jonka pitäisi olla oikeuskanslerin mukaan neutraali ei ole säätänyt että kaupat eivät saa olla auki esimerkiksi ramadanina tai jom kippurina vaikka ne ovat muiden uskontokuntien tärkeitä keskeisiä pyhäpäiviä

mielestäni verohallinto on ollut esimerkillinen sektori julkishallinnon palvelutoiminnan kehittämisessä ja palvelutoiminnan asiakaslähtöisyydessä

haluan lähettää oikeusministerille ja hallitukselle terveisiä että arvioitaisiin tätä passirekisterin käyttöä uudelleen ja esitettäisiin että törkeimpien rikosten selvittämisessä pitäisi voida käyttää myös passirekisterin tietoja

oppositio ei näköjään tätä hyväksy ja puhuu virheellisesti ja propagandistisesti tasaverosta

hallituksen esitys on ensimmäinen askel edellä mainittuun suuntaan

vuokratyöntekijöiden asemaan liittyy varmasti näitä ongelmia mitä täällä on puheenvuoroissa tuotu esiin

kuitenkin haluan ihan näin arkijuristijärjen valossa sanoa että jos laissa on säädetty tietyt edellytykset millaista tietoa tässä vaali ilmoituksessa on oltava kun se ministeriölle annetaan että pitää eritellä tietyn summan yli menevät lahjoitukset ja niin edelleen

edustaja mustajärvelle vastaan että olen samaa mieltä että vastuussa totta kai veloistaan on velallinen mutta kyllä velkojakin saa katsoa peiliin kun on mennyt maksukyvyttömille tai maksukyvyttömyyden uhkaamille lainoja kovasti antamaan

mikä tänä päivänä euroopassa uhkaa eniten eurooppalaisten ihmisoikeuksia ja tärkeintä oikeutta eli oikeutta elämään

jos tästä voi myös se vaalitoimitus alkoi

jos henkilöä vainotaan lähtömaassa hän saa suomessa turvapaikan eli pakolaisstatuksen ja tämä sama status on luonnollisesti myös kiintiöpakolaisilla

jos leikkauksia ei olisi voinut tehdä lapsiperheisiin ei eläkeläisiin ei opiskelijoihin ei työttömiin ei perusturvalla eläviin niin mikä olisi ollut suunnilleen niiden suomalaisten määrä joihin näitä leikkauksia olisi voitu kohdentaa ja kuinka paljon olisikaan silloin pitänyt leikata per nenä

miltä tällä hetkellä näyttää

onko hallituksen mielestä mahdollista ja oikeudenmukaista että esimerkiksi bensaa ostettaessa hinta ei määräytyisikään ostetun litramäärän mukaan vaan se määräytyisi autoilijan tulotason mukaan

mutta edustaja uotila siihen vanhaan aikaan kun mentiin sataman portille aamulla kun oli tullut uusi laiva ja osa pääsi laivaa purkamaan ja osa ei päässyt ja joutui menemään toimettomana takaisin kotiin kumpi oli onnekkaampi siinä tilanteessa

kun sote järjestyslaki on säädetty kunnat tietävät miten eduskunta tältä osin on päättänyt mutta kun ne selvittävät kuntaliitosta niin nehän eivät voi tietää vaaleihin on siinä vaiheessa ehkä puoli vuotta aikaa mikä on vaalien jälkeisen hallituksen oma malli sote palvelujen järjestämiseksi

minulla on sellainen käsitys että ympäristötuki on pitkälle tällainen yleinen tulotuki maataloudelle ja olisin kyllä valmis muuttamaan sekä kansallisella tasolla että eu tasolla ympäristötuen ehtoja siten että positiiviset vaikutuksen ympäristön ja vesien kannalta olisivat todellisia ja vaikutukset olisivat suurempia kuin tänä päivänä

miten tämä kauppaliikkeiden aukioloaikalaki sopii yhteen apulaisoikeuskanslerin kannanottojen kanssa

sitä uhkaa se että venäjä jatkaa sotilaallista toimintaansa ukrainaa vastaan jatkaa sotatoimia välillisesti tai välittömästi itä ukrainassa pitää krimiä miehitettynä luo tällaista vaarallista vastakkainasettelua koko eurooppaan

en ole sitä mieltä että heidän osaltaan pitäisi asettaa mitään toimeentulovaatimuksia kun on kyse siitä että he saisivat tuoda myös perheensä suomeen

ihmisoikeuksien edistämisessä euroopan neuvosto pyrkii edistämään sekä perinteisiä vapausoikeuksia että näitä niin sanottuja tss oikeuksia eli taloudellisia sosiaalisia sivistyksellisiä perusoikeuksia

siksi että euroopan ihmisoikeustuomioistuin johon kaiken maailman ihmisoikeusjuristit näköjään nykyään kokoontuvat oli päättänyt että näin pitää kotietsinnöistä saada erikseen viedä juttu tuomioistuimen käsiteltäväksi

yhteiskäsittely virtaviivaistaa prosessia poistaa päällekkäistä työtä ja luo synergiaetuja sekä luvan hakijan että viranomaistoiminnan osalta

nämä pankit ovat osaltaan joutuneet vastuuseen kun näitä saatavia on leikattu mutta totta kai asiaan kuuluisi se että se joka menee lainaa antamaan kärsii sen luottotappion jos sellaista on tullakseen

tämä perusoikeusfundamentalisteista käyty keskustelu sopii myös tähän yhteyteen ja jo aikaisemmin mainitsemaani passirekisterin sormenjälkitietojen käyttämiseen

onko kauppojen aukioloaikalaki vastoin suomen perustuslakia vastoin uskonnonvapautta vastoin perusoikeuksia tai vastoin euroopan ihmisoikeussopimusta

ja jos ministeriössä on ilmiselvää että tämä ilmoitus ei täytä lain edellytyksiä niin kyllä silloin pitää lähteä siitä että ministeriöllä on oikeus ja jopa velvollisuus pyytää ilmoituksen täydentämistä eikä voida lähteä siitä että jos ei ole valtaa tarkastaa tilejä ja muuten näitä asioita niin sitten ei myöskään ole oikeutta vaatia lainmukaista ilmoitusta

esimerkiksi jonkun pienen kunnan päättäjät voivat ajatella että sote järjestyslaki edellyttäisi niiltä liittymistä isompaan mutta ehkä vaalien jälkeinen hallitus tekee jonkun sellaisen maakuntamallin että ne voivatkin säilyä hyvin entisellään koska kaikki tehtävät siirretään maakuntatasolle

pointtini oli se että opponoin sitä edustaja mustajärven näkemystä vastaan että työttömyysturvaan tehtävillä muutoksilla ei ole vaikutusta ihmisten työllistymiseen koska kuten kaikki ymmärrämme työttömyysturvaan tehtävät muutokset eivät sinänsä lisää työpaikkoja kuten edustaja mustajärvi puheenvuorossaan totesi

jos henkilöä ei vainota kotimaassaan mutta on olemassa riski että hän joutuu kotimaassaan epäinhimillisen kohtelun kohteeksi tai vaaraan niin silloin hän voi saada toissijaisen suojelun perusteella suomesta oleskeluluvan

edustaja mustajärvi en tiedä tehdäänkö suomessa liikaa laittomia kotietsintöjä mutta jos tehdään rangaistakoon niitä jotka väärin menettelevät poliiseja tässä tapauksessa siis

suomalaiset rahamiehet jotenkin näitä kansainvälisiä yhteyksiä hyväksi käyttäen joko verosuunnittelevat laillisesti mutta myös käytännössä lainvastaisesti kiertävät veroja

tällä haluan vain sanoa että jos vuokratyön vaihtoehtona on työttömyys niin vuokratyökin ja sen kautta tapahtuva työllistyminen on parempi asia kuin se että ollaan työtä paitsi

eli jos sanotte että tätä ihmisoikeuskeskusta tarvitaan nimenomaan tämmöiseen yleisempään ihmisoikeustarkasteluun suomessa ja suomen osalta niin minun mielestäni tämä kuuluu jo tänä päivänä meillä olevien oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin velvollisuuksiin

totta kai aina on ihmisillä oikeus viedä jos ovat sitä mieltä että viranomainen on toiminut lainvastaisesti ja aiheuttanut vahinkoa totta kai aina näitä juttuja voidaan viedä mutta tässä on nyt tehty tämmöinen erityinen oikopolku niin että saadaan nämä kotietsinnät oikeuden käsiteltäväksi

jos katsotaan tämän päivän eurooppaa ihmisoikeuksien ja nimenomaan näiden taloudellisten sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien kannalta niin useissa maissa muun muassa romaniassa ja bulgariassa romanien kohtelu ei millään tavoin täytä euroopan neuvoston sen enempää kuin itse asiassa euroopan unioninkaan ihmisoikeusstandardeja

nyt tuntuu siltä että keskustan malli tämä tynkäkuntamaakunta malli elää tilanteen mukaan

ja nyt hallitus sitten korjaa näitä esityksiä kun perustuslakivaliokunta kuultuaan näitä norsunluutorneissaan olevia akateemisia mietiskelijöitä teki lain joka eräiltä osin osoittautuu täysin käyttökelvottomaksi nyt lakia sitten korjataan ennen kuin laki tulee voimaan ensi vuoden alusta

nämä perusoikeusfundamentalistit lähtevät siitä että tämä yksityisyydensuoja on niin tärkeä perusoikeus että sen rinnalla saavat muut seikat väistyä

mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen lupaprosessi hyödyttää myös kolmansia osapuolia jotka voivat nykyistä paremmin seurata prosessin etenemistä ja tarvittaessa vaikuttaa siihen

ei tietenkään ole

mitä edustaja anderssonin puheenvuoroon tulee niin pitää sanoa niin kuin edustaja ala nissilä täällä kertoi että kreikan edellinen hallitus ja kreikka olivat oikealla tiellä

minusta ei tietenkään ole

puheenjohtaja urpilainen te voitte puoluekokouksessanne laulaa pilkkalauluja kokoomuksesta jos se teidän oloanne helpottaa ja lohduttaa ei se meitä juurikaan haittaa

on sanottu että te kannatatte maakunnallista mallia jossa sosiaali ja terveyspalvelut tuotetaan maakuntatasolla maakuntademokratian puitteissa jossa maakunnan kansalaiset äänestävät tämän maakunnan valtuuston ja sitä kautta muut elimet

jos ja kun vuokratyössä noudatetaan lakien ja sopimusten määräyksiä niin se on usein nimenomaan nuorille työntekijöille erinomainen reitti työhön

mutta minä en tiedä mitä mieltä on apulaisoikeuskansleri ja muut niin sanottuun perusoikeusfundamentalistiseen koulukuntaan kuuluvat juristit

edustaja tölli eikö tämän pienen kunnan edustajien kun he neuvottelevat ja kunta selvittelee kuntaliitosta olisi oleellista aivan oleellista tietää tämä asia

tässä tarvitaan entistä vahvempaa yhteistyötä euroopan unionin tasolla mutta myös globaalisti tarvittaisiin yhteistyötä jotta tätä ilmiötä voitaisiin vahvemmin torjua

muutoksenhaun yhtenäistäminen varmistaa että hanketta voidaan käsitellä kokonaisuutena myös mahdollisia valituksia käsiteltäessä

tässä salon seudun sanomien jutussa kerrottiin että tuomioistuinlaitoksissa on nyt jo kymmeniä tällaisia juttuja joissa nämä epäillyt tai syytetyt väittävät että kotietsintä on tehty väärin perustein

siellä oli saatu jo taloutta kasvuun ripeämpään kasvuun kuin esimerkiksi suomessa mutta tämän teidän veljespuolueenne vaalivoittajan katteettomat lupaukset ovat johtaneet sellaiseen taloudelliseen epävarmuuteen poliittisen epävarmuuden ohella kreikassa että kreikan talouden orastava kasvu on supistunut

sitten on olemassa vielä kolmas oma kategoria suomen oma kategoria joka ei perustu muistaakseni mihinkään eu säädöksiin ja se on tämä humanitäärinen suojelukategoria

sanoin aikaisemmin kun puhuin poliisien voimavaroista että kiinnitän huomiota myös eräiltä muilta osin poliisin toimintaresurssien käyttämiseen

ja tämähän on se millä te vastustatte kaikkia työttömyysturvaan tehtäviä muutoksia toteatte että ei yhtään työpaikkaa lisää synny siitä että työttömyysturvaa muutetaan

toin tämän esiin herra puhemies tässä yhteydessä koska halusin vain osoittaa että kristinusko on niin keskeinen osa suomen historiaa suomalaista yhteiskuntaa sen arkea että meillä on jokapäiväisessä arjessamme lukuisia esimerkkejä siitä miten tämä kristinuskon perimä ja läsnäolo suomalaisessa yhteiskunnassa näkyy ja sen pitääkin näkyä

mutta viime eduskuntavaalien tulos sanoisinko juhlallisesti historia on tuominnut meidät yhteiseen hallitukseen hoitamaan mahdollisimman hyvin isänmaan ja suomalaisten asioita

mutta ainakaan siis perustuslakivaliokunnan logiikan mukaan he eivät voi selvittää kun eivät tiedä ja he eivät voi tietää ennen kuin uusi hallitus ja uusi eduskunta on päättänyt asioista

ja kun mainitsin edellisessä puheenvuorossani näistä roskaduuneista joksi osa nuorista kutsuu vuokratyötä epätyypillisiä työsuhteita hampurilaispaikkojen työpaikkoja ja muuta niin minun mielestäni se on aivan väärä asenne työelämään

uudistusten voi olettaa lyhentävän käsittelyaikoja

päinvastoin voidaan sanoa että sellaisissa maissa kuin romania bulgaria osin unkari osin slovakia ja eräissä muissakin maissa romaneja selvästi syrjitään ja heidän taloudelliset sivistykselliset ja sosiaaliset oikeutensa eivät toteudu samalla tavoin kuin maan muiden kansalaisten

esimerkiksi tämän päivän uutinen on se että poliisi joutuu käynnistämään esitutkinnan siitä onko suojelupoliisissa jotain yksittäistä virkamiestä joka on ilmeisesti jo eläkkeellä jota on yhteistoimintalain vastaisesti estetty pääsemään joihinkin tiedostoihin tai jotain tämän tapaista

ministeri räsänen voi tarvittaessa vielä täsmentää näitä termejä

ne ovat paljastuneet nimenomaan rikoksen kautta

tässä salon seudun sanomien jutussa haastateltiin valtionsyyttäjä rappea joka totesi että on se riski että suomessakin mennään amerikkalaiseen suuntaan oikeudenkäynneissä joissa amerikkalaisissa oikeudenkäynneissä rappen mukaan joskus iso osa ajasta käytetään siitä riitelemiseen saako jotain todistusaineistoa käyttää siinä oikeusjutussa vai ei

yhdistettynä edellä mainittu uuteen pääsääntöön jonka mukaan lupa on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi uudistus luo mahdollisuudet joustavoittaa luvitusta huomattavasti

tähän humanitäärisen suojelun kategoriaan voi päästä sellainen henkilö jota ei vainota kotimaassaan lähtömaassaan joka ei henkilökohtaisesti ole vaarassa joutua epäinhimillisen kohtelun tai henkilökohtaisen vaaran tilanteeseen mutta jonka kotimaassa on sellainen sotilaallinen epävakaus kriisi että häntä ei katsota voitavan sinne palauttaa

ja ajatellaan edelleen että tällä rikoksen selvittämisellä me pystyisimme ehkä ehkäisemään vastaavien rikosten toistumisen eli tämä sama tekijä muodostaa huomattavan uhan myös esimerkiksi muille lapsille joiden raiskaaminen ja murhaaminen saattaisi hänen kohdallaan jatkossakin tulla kysymykseen

ja pitää sanoa että hallituksen politiikka näissä vaikeissa olosuhteissa joissa eurooppa myllertää ympärillämme on ollut onnistunutta ja pääministeri kataisen ja valtiovarainministeri urpilaisen hyvä yhteistyö hallituksessa on ollut hyvin arvokasta koko suomelle

siellä sanotaan nimittäin näin

esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön uudistamista koskevat eduskunnan valiokuntalausunnot ja mietinnöt viimeisteltiin viime vaalikauden viimeisinä mahdollisina päivinä minkä vuoksi aikaa kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen pohdintaan jäi kovin vähän

jos noudatetaan lakeja ja sopimuksia kaikki työt ovat tärkeitä ja arvokkaita ja ne pitää olla valmis ottamaan vastaan jos vaihtoehtona on työttömyys

työnteon pitää aina kannattaa se on vanha kokoomuksen periaate ja itse olen pitänyt tätä periaatetta erittäin keskeisenä jo pitkään ja edustaja tolppanen on oikeassa siinä että tämän muuttaminen todeksi meidän monimutkaisessa sosiaaliturvajärjestelmässämme ei ole ollut helppoa

edustaja kärnä en sanonut että kiduttamalla pitää saada enkä sanonut että oikeuden pitää hyödyntää kaikkia vaan sanoin että oikeuden pitää voida vapaasti harkita kuten suomessa on tehty vuosikymmeniä

arvoisa herra puhemies

jos meillä poliisit pannaan tämmöisiä asioita tutkimaan niin ei tarvitse ihmetellä ettei sitten riitä resursseja riittävästi muualle

pointtini on siis se että tämä hallitus jonka mollaaminen tuntuu olevan sekä mediassa että politiikassa sellainen yleinen kansalaisharrastus on paljon mainettaan parempi ja tehnyt myös rakennepuolella siis myös rakennepuolella

tässä kertomuksessa joka nyt on käsittelyssä tätä romaniasiaa ei nähdäkseni ole juurikaan käsitelty

mutta tosiasia on se että kun annettiin ymmärtää että velat voidaan jättää hoitamatta ja kaikki ikävät säästöpäätökset voidaan peruuttaa ja että valtiontalous saadaan tasapainoon kun vain rikkailta otetaan niin kyllähän ne nyt olivat täysin ilmassa olevia lupauksia

tällaiselle nuorelle ihmiselle on erittäin tärkeätä että hän tällä tavoin saa jalkansa työelämän oven väliin jolloin hänen mahdollisuutensa työllistyä myös jatkossa on parempi

kiitos herra puhemies

edustajat kanerva ja sasi oivallisissa puheenvuoroissaan kysyivät suomen pankin ja sitä kautta ennen kaikkea tietysti ekpn tehtävistä muun muassa työllisyyden osalta

onko silloin järkevää että me nostamme tämän yksityisyydensuojan sen että kenenkään sormenjälkiä passirekisteristä tai kenenkään dna tietoja tästä rekisteristä ei vain käytetä rikosten selvittämiseen että me nostamme tämän yksityisyydensuojan niin keskeiseksi arvoksi että esimerkiksi tällaisessa hyvin törkeässä tapauksessa tämän rikoksen selvittämisen intressi ja yhteiskunnan turvallisuuden intressi joutuu väistymään

on pakko edustaja ruohonen lernerin ja ehkä edustaja kallinkin puheenvuoron johdosta todeta että edustaja kataja ei todellakaan ehdottanut tai esittänyt kiinteistöveron moninkertaistamista vaan arvioi että tulevaisuudessa hallituspohjista riippumatta tullemme näkemään kiinteistöveron nousun ja että monet asiantuntijat ovat tähän arvioon päätyneet

minun käsittääkseni tämä suojelupoliisin asia on sellainen joka hallinnollisena menettelynä sisäisenä selvityksenä ja tarvittaessa hallinnollisina johtopäätöksinä mahdollisista virheellisistä menettelyistä olisi ollut täysin luontevaa hoitaa

rappe myös totesi että totta kai perusoikeuksista pitää säätää tarkasti mutta jossakin vaiheessa tullaan siihen rajalle onko enää terveen järjen kannalta tässä säätämisessä mitään mieltä

mielestäni olisi aiheellista että myös euroopan neuvostossa näiden maiden romanivähemmistöjen kohtelua käsiteltäisiin koska se on ihmisoikeuskysymys se on perusoikeuskysymys

edustaja lindtmanille velkapuheista pitää sanoa että niin pieniä säästöjä kokoomus ei ole pystynyt löytämään etteikö sdp olisi niitä vastustanut

no tämän suoremmin ilmeisesti hallituksen esityksessä ei voisi sanoa että perustuslakivaliokunta on kuunnellut näitä akateemisia professoreita ja päätynyt ratkaisuihin jotka ovat käytännön kannalta mahdottomia

minun väitteeni on että varsinkin tähän kolmanteen kategoriaan tulevien turvapaikanhakijoiden toiveet miksi he tulevat suomeen ne syyt jotka he tuovat suomeen eivät ainakaan kaikissa tilanteissa juurikaan poikkea sellaisista rutiköyhistä ihmisistä jotka rutiköyhistä maista vaikkapa bangladeshista tulevat suomeen tehdäkseen töitä

herra puhemies

sotessa eläkeuudistuksessa lupien ja prosessien sujuvoittamisessa kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisessa huomattavia esityksiä tänne eduskunnalle joita mikään aikaisempi hallitus ei ole tehnyt

jos nuori tai muukin työtön ihminen ottaa edes osa aikatyön tai jonkun vuokratyön tai väliaikaisen työn niin hän ainakin osin itse kustantaa oman toimeentulonsa ja sitten asumistuen tai toimeentulotuen kautta veronmaksajat lopun tarvittaessa kun taas jos ollaan kokonaan työttöminä niin koko se toimeentulo on veronmaksajien eli muiden työtä tekevien ihmisten piikissä

lopetan toteamalla että tällainen perusoikeusfundamentalismi euroopan ihmisoikeussopimuksen tai suomen perustuslain tulkitsemisessa johtaa järjettömyyksiin elävän elämän ja arjen kannalta

tämän sanottuani sanon kuitenkin sen minkä olen aikaisemminkin tässä salissa tai itse asiassa tuossa naapurisalissa sanonut että kreikassa ovat raharikkaat päässeet verojen maksussa aivan liian vähällä ja että siellä todellakaan ei ole ollut toivottavasti nyt on veronkantosysteemi tehokas eikä myöskään ole ollut tehokasta toimintaa harmaata taloutta ja veronkiertoa vastaan

ehkä voi kaiken kaikkiaan sanoa näin että rehellisesti on myönnettävä että tässä euroopan velkakriisin hallitsemisessa euroopan keskuspankki on liikkunut alueilla jotka ovat hyvin epätavanomaisia mutta niinpä tämä kriisikin on ollut hyvin epätavanomainen

se että siitä nyt tehdään rikosjuttu esitutkinta mahdollisesti käräjäoikeus hovioikeuskäsittely tulee valituslupahakemus korkeimpaan oikeuteen ja käsitellään jälkikäteen jotain tällaista vuosien vanhaa juttua on minun mielestäni lähinnä esimerkki meidän poliisien ja oikeuslaitoksen voimavarojen väärinkäytöstä

kiinnitin vain huomiota siihen miten suorasukaisesti vihreiden ryhmän puheenjohtaja sanoi että ihmisillä on tietyissä tilanteissa varaa olla sosiaaliturvalla mutta heillä ei ole varaa mennä töihin

lisäksi on niin että kun nämä maat huolehtivat huonosti tai eivät huolehdi ollenkaan romanivähemmistönsä asianmukaisesta kohtelusta niin tästä on ollut seurauksena romanien siirtymistä muihin euroopan valtioihin joissa ovat hankkineet toimeentuloa muun muassa kerjäämällä kuten suomessa kuten edustaja kaikkonen edellisessä puheenvuorossaan totesi

toivoisin että perustuslakivaliokunta lakivaliokunta ja miksei myös euroopan ihmisoikeustuomioistuin näitä asioita miettisivät

minä en tiedä maailmassa mitään muuta maata jossa normaali yhteiskunnallisen harkinnan asia siitä mitä pakkokeinoja voidaan käyttää minkäkin rikoksen selvittämiseen ja tutkimiseen jossa tämä normaali yhteiskunnallisen harkinnan asia onkin tehty perustuslakikysymykseksi jossa eduskunnan normaali poliittinen tahto ei määrääkään saako käyttää telekuuntelua lapseen kohdistuvan seksuaalisen rikoksen tutkinnassa tai kun tutkitaan lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin että tämä normaali yhteiskunnallinen arvokysymys ei olekaan normaalia poliittista harkintaa vaan se onkin perustuslakikysymys jossa nämä ihmisoikeusprofeetat tulevat sanomaan että ei saa käyttää tällaisen rikoksen selvittämiseen koska tämän rikoksentekijän joka houkuttelee lasta seksuaaliseen tarkoitukseen oikeusturva kärsii koska hänen teletunnistetietojaan saadaan hänen ihmisoikeuksiaan loukataan ja rikotaan

jotta historiantutkijat eivät erehtyisi on kerrottava että eilinen naurahdus täältä salin oikealta laidalta kuului siinä vaiheessa kun vasemmalta laidalta joku sanoi että tehy ja hoitajat ovat tällä hetkellä vihaisia jolloin täällä todettiin että juu saklle

työllisyyden joka on kaikkein tärkeintä edistämisen kannalta olisi tärkeätä hillitä yritysten ja myös kun tien kustannustason nousua

onko perustulo tähän ratkaisu

tietysti toivoisin että ne jotka itseään kutsuvat ihmisoikeusjuristeiksi myös näitä asioita miettisivät mutta se taitaa olla perusteeton toive koska nämä niin sanotut ihmisoikeusjuristit jotka monessa tilanteessa mielestäni paremmin sopisivat kutsuttavaksi konnanoikeusjuristeiksi jatkuvasti vaativat lisää näitä konnien oikeuksia joilla siis meidän prosesseja turhaan raskautetaan

mitä edustaja viitasen puheenvuoroon tulee niin käytännössä sdp työllisyyden osalta konkreettisesti ajaa sitä että työllisyysmäärärahoja lisätään

arvoisa herra puhemies

on hyvä että perustuslakivaliokunta on päättänyt ottaa apulaisoikeuskanslerin suvivirsiratkaisun tutkittavakseen ja odotan että sieltä tulisi järkevä tulkinta

on hyvä asia että nykyinen hallitus on tarttunut vahvasti harmaan talouden torjuntaan ja panostanut tässä mielessä lisävoimavaroja muun muassa syyttäjä ja oikeuslaitokseen

voi kaiken kaikkiaan sanoa että kun pyritään velkakriisiä hallitsemaan tämän rahavakauden ohella niin kyllä siinä tietysti työllisyyden turvaaminenkin pitkällä aikavälillä on keskeisenä tavoitteena

sitten on myös se puoli että kiinteistöjä ei samalla tavalla voi siirtää maasta ulos kuin voidaan esimerkiksi pääomia siirtää

olen esittänyt että maassamme solmittaisiin laaja yhteisvastuusopimus jossa palkansaajat yhtäältä pidättäytyisivät tänä ja ensi vuonna uusista sopimusperusteisista palkankorotuksista mutta toisaalta myös yritykset pidättäytyisivät johtajille annetuista palkankorotuksista ja heille annettavista uusista osake ja optiopalkkioista jotka varsinkin tässä tilanteessa ovat usein suoranaisia lahjoja

meillä on lakivaliokunnassa iso sitä koskeva esitys

voi olla että olen väärässä

meillä on ministeri tarasti selvityshenkilönä edelleen selvittämässä lupaprosessien siis ympäristöalan kaavoituksen ja lupaprosessien selkeyttämistä ja sujuvoittamista

arvoisa rouva puhemies